kukaan ei tiedä mitä nämä teidän kirjauksenne tarkoittavat ja näistä tulee kova huoli

samaan aikaan puhemies ollaan vielä uudistamassa jo vanhaksi käynyttä kirjastolakia

siellä nyt ihmetellään aivan tosissaan sitä kysymystä pitäisikö nyt tehdä sellainen kirjastolaki mitä sivistysyhteiskunta edellyttää vai sitten jo pelätä etukäteen sitä mitä tuleman pitää

on harmi että tämä leikkausten tie on valittu tänään viimeksi kuulimme eläkkeensaajien osalta huonoja uutisia

samoin on harmi se että tässä talouspoliittisessa linjassa tuntuu korostuvan väen vängällä se että nähdään että leikkaukset olisivat oikea ratkaisu tässä tilanteessa

nyt sitten palaamme jälleen siihen aiheeseen mistä ehkä tänään jokin aika sitten olemme käyneet isoimman poliittisen debattimme tuossa jokin aika sitten

me uskomme että näin ei ole vaan ihmisten ostovoima tulee turvata ja myös monet ekonomistit lisääntyvässä määrin tänä päivänä epäilevät tämän leikkauspolitiikan tehokkuutta

on tietenkin ollut varsin huolestuttavaa se kritiikki ja muu mikä on esitetty sen suhteen että tällä hetkellä on monessa näkynyt että ympäristöhallintoa on alettu ikään kuin ajaa alas

samoin kritisoimme voimakkaasti sitä että työllisyystoimia tämä valittu linja hallituksella ei sisällä riittävästi eivätkä ne ole riittävän tehokkaita

tähän alku hankkeeseen liittyy näitä elementtejä ja samoin myös paljon on pelkoja liikkeellä metsähallituksen tulevan organisaatiouudistuksen kanssa

samaan aikaan tuon esiin kyllä sen vakavan asian että tässä tilanteessa työllisyysmäärärahojen leikkaus tai nuorisotakuun alasajo eivät saa aplodeja päinvastoin ne ovat herättäneet myös julkisesti hyvin suurta huolta

toivon todellakin että sieltä ei tule mitään uutta katastrofia ulos vaan että ihan aidosti otettaisiin huomioon tässä valmistelussa se että ympäristöarvoja ja luontoarvoja jälleen kerran ei poljettaisi elinkeinoelämän arvojen alle

puhemies

kaiken kaikkiaan me tulemme palaamaan tähän hallituksen kylmään oikeistolaiseen kokoomuslaiseen talouslinjaan monessa yhteydessä myöhemminkin ja jatkossa

mutta puhemies tässä nyt nousi aika yllättävänkin iso debatti ympäristöministeriöstä ja ainakin minua niin kuin varmasti montaa muutakin täällä ihan puoluekantaan katsomatta alkoi huolestuttaa kovasti se asia mikä on ympäristöministeriön tulevaisuus onko meillä liikkeellä voimia jotka eivät halua tulevaisuudessa enää nähdä itsenäistä ympäristöministeriötä pitäisikö se kenties muka joidenkin mielestä yhdistää johonkin luonnonvaraministeriöön tai muuta

tässä on sisällä myös sellaisia merkillepantavia elementtejä kuten esimerkiksi yleisradiota koskevia kirjauksia joiden yhteydessä parlamentarismin periaatetta hallitus on rikkonut

tässä yhteydessä tietenkin olisi ollut hyvä että valtiovarainministeri stubb olisi ollut täällä salissa mutta kuten sanottu nämä asiat tulevat kautta linjan olemaan politiikkamme keskiössä jatkossa ja tulemme esittämään hallituksen talouspoliittiselle linjalle selkeän oikeudenmukaisemman ja työllistävämmän vaihtoehdon

minun mielestäni pitäisi tulla selkeä viesti tästä eteenpäin että ympäristöministeriö näinä aikoina kun sitä tarvitaan enemmän kuin koskaan ja aivan kuten muun muassa ed

keskustelu päättyi

taiveaho sanoi sitä tarvitaan vahvempana kuin koskaan näinä aikoina että se ympäristöministeriö kerta kaikkiaan voisi olla asemastaan varma ja me voisimme täällä olla varmoja että olemme yhdessä sitä mieltä että ympäristöministeriön tulee säilyä jatkossakin

ja päinvastoin sen täytyisi tosiaan olla vahvempi ja on aivan mahdollista että sinne voisi jopa muista ministeriöistä siirtää joitain uusia tehtäviä mutta se on sitten toisen keskustelun paikka

mutta tärkeää on tässä ja nyt puhua nimenomaisesti siitä että ympäristöministeriö saa oman jatkoaikansa eikä tarvitse koko ajan ihmetellä minkälaisia puhereferaatteja tai muita vaatimuksia ympäristöministeriön lakkauttamisesta milloinkin esitetään

tässä tuloveroasteikkolakikokonaisuudessahan edelleen toistuu se hallituksen tietoinen arvovalinta siitä että kaikkein hyväosaisimmat osallistuvat hyvin niukasti näihin yhteisiin talkoisiin

niinpä arvoisa puhemies koska tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia ja on noussut tänään ihan juuri sillä painoarvolla millä se ansaitseekin nousta tämän salikeskustelun melkeinpä pääasiaksi minä tulen tässä keskustelussa esittämään lausumaa tämän asian puitteissa ja toivon että eduskunta jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa tämän päivän aikana vielä kun pääsemme siihen kohtaan että alamme näitä lausumia käsitellä että siinä vaiheessa sitten voisimme voisi tähän lausumaan yhtyä

tämä hallituksen verolinja toistaa sitä kokoomuslaista linjaa jossa nimenomaisesti hyväosaiset päästetään kuin koira veräjästä

myös näihin verolinjauksiin tulemme esittämään selkeästi uuden vaihtoehdon

tietenkin olemme siitä tyytyväisiä että oppositiossa olemme sen verran pystyneet vaikuttamaan että joitakin pieniä sanotaanko lähinnä valitettavasti näennäisiä muutoksia on tullut tässä syksyn aikana hallituksen alkuperäiseen linjaan mutta tarve on isompi

puhemies

eduskunta edellyttää että tulevissa hallintouudistuksissa suomessa säilytetään itsenäinen ympäristöministeriö

en usko että voi olla oikein että jälleen kerran ollaan nyt repäisemässä juopa palkansaajien ja eläkkeensaajien verotuksen välille

toki se varmasti jossain vaiheessa pian tästä eteenpäin saliinkin jaetaan mutta sanon sen varmuuden vuoksi vielä toisen kerran

me olemme tehneet vuosikausia töitä ja tavoitelleet sitä että eläkkeensaajia verotetaan tasapuolisesti tasa arvoisesti eikä eläkkeensaajien verotus ole korkeampi ja nyt jos hallitus tietoisesti on jälleen kerran tällaisen juovan avaamassa niin se on erittäin valitettava ja huono asia

konttikodissa olen muuten vieraillut porin areenassa se oli aika mielenkiintoinen ja olemme kyllä olleet yhteydessä nuorisoasuntoliittoon näiden asioiden puitteissa

eduskunta edellyttää että tulevissa hallintouudistuksissa suomessa säilytetään itsenäinen ympäristöministeriö

ukkolalle vaan se että kun puhuitte kuntien rakenteista niin kyllä minä sitten pikkuisen toivottaisin kokoomukselle tällaista ryhdistäytymistä niin että saataisiin tämä viime kaudella liikkeelle lähtenyt paras hanke ja sitä kautta kuntien rakenteellinen uudistaminen ja vahvistaminen isommiksi peruskunniksi liikkeelle

olen siis kirjelmöinyt komissaarille ehdotuksestani että eussa tehtäisiin päätös että luopuisimme pakollisesta energiatodistuksesta vanhoille pientaloille ja sieltä on tullut vastaus että otetaan sille refit listalle ensi keväänä ja aiomme tietenkin jatkaa työtä jotta tämä saataisiin

me emme saaneet vastausta vielä kysyessämme onko tästä tehty kokonaisvaikutusten arviointia mutta tämä on vakava asia ja tulemme myös siihen palaamaan

mielestäni tässä on nyt kyse ihan siitä viestistä mikä juuri tämän päivän keskustelun jälkeen on erittäin tärkeää vahvistaa erittäin tärkeää tuoda esiin ja toivon todella että voisimme tähän lausumaan laajalla rintamalla kaikkinensa yhtyä

mutta tällä puheella arvoisa puhemies

nythän tämän hallituksen aikana on valitettavasti nämä tehostamistoimet jätetty ö mappiin ja kokoomus on ollut tässä täysin hampaaton valitettavasti

näille täytyy saada kunnolla käsittelyaikaa tässä salissa ja myös tietenkin ministerit vastaamaan asioista

eduskunta ja kansalaisaloitteen johdosta olen myös käynnistänyt kansallisesti jatkotyön siten että saisimme vanhojen pientalojen osalta tästä energiatodistuksesta selkeämmän aivan kuten eduskunta edellytti

näinä aikoina ympäristöministeriötä tarvitaan näinä aikoina ei ole mahdollista se että entistä enemmän kaupallisten arvojen alle jäävät ympäristöarvot

täällä on porvarien puolelta kysytty kuinka ihmeessä sosialidemokraatit voivat kantaa samaan aikaan huolta sekä valtionvelasta että kunnista

suomessa ympäristöhallinto on hyvä hallinto sillä on hyvä historia meillä on ollut hyviä ympäristöministerejä kautta linjan ja meillä systeemit toimivat

olisi järkyttävää jos täällä haluaisimme mennä esimerkiksi venäjän linjalle siinä että menisimme täysin päinvastaiseen suuntaan kuin moderni yhteiskuntakehitys ja tämä maapallo vaativat

ukkola vaan täällä käytti muistaakseni kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja ravi tämän suuntaisen puheenvuoron ja aikaisemmin pääministeri vanhanen ihmetteli tätä samaa sanoi ettei ole päätä eikä häntää kun näistä kahdesta asiasta kannetaan huolta

se on täsmälleen sama malli mikä oli käytössä viime kaudella tässä asiassa ja minä kyllä sanon että taisi olla vähän isompikin summa kuin joskus näissä vastalauseissa on esitetty ja toivottu

tässä nyt tahallisesti tai tahattomasti unohdetaan se että politiikka on arvovalintoja ja meillä on tasan tarkkaan erilaiset arvovalinnat kuin tällä istuvalla oikeistohallituksella

me voisimme ottaa sosialidemokraatteina velkaa ihmisten työllistämiseen uuden kasvun luomiseen ja ihmisistä huolehtimiseen ja olemme erittäin huolissamme että porvarihallitus nyt ottaa hyvin tuhlailevasti sitä samaa velkaa ei suinkaan työllistämiseen vaan nimenomaan hyväosaisten veronkevennyksiin

arvoisa puhemies

sen toimenpiteitä otetaan huomioon jatkosuunnittelussa nimenomaisesti kokonaisvaltaisessa korjausvelan huomioimisessa ja olenpa sitä väläytellyt että uudetkin keinot ovat sallittuja

tällä tavalla otettu velka on turhaa velkaa

tämä on isoa laatua oleva erilainen arvovalinta joka pitäisi tässä salissa ymmärtää mutta vähän on tänään ollut sellainen meininki että tahallaankin ymmärretään toisten sanomisia täällä väärin

me olemme viestineet siitä että on äärimmäisen huolestuttavaa että hallituksen talouspolitiikka on tässä tilanteessa kun pitäisi olla tosi skarppina hyvin epäviisasta

olemme nähneet että se ei juurikaan työllistä hyväosaisten veronkevennykset menevät sukanvarteen ja euroopan unionin laajuisesti meidän työllisyytemme kehittyy melkein kaikkein huonoimmin

samaan aikaan olemme nyt saaneet jopa uusia arvioita kansantaloustieteilijöiltä itse asiassa kun puhutaan koko julkisesta taloudesta tämä politiikka ei edes käytännössä elvytä

esimerkiksi professori matti tuomala arvostelee aika kovin sanoin sitä että samaan aikaan kun valtio keventää veroja ja toivoo tietynlaista kasvupolitiikkaa kunnissa pakotetaan kunnat toimimaan täysin päinvastoin

yksi toimenpide tähän liittyen on tämä hometalkoot joka on meillä siellä tällainen koordinoiva asiantuntijatyö mitä sen puitteissa tehdään ja siinä on hyvin pienet voimavarat niin kuin eduskunta varsin hyvin tietää ja varmasti jaamme tämän huolen yhdessä

esimerkiksi tämä professori sanoo hyvin kriittisesti sen että hallitus nimeää korkeasuhdanteessa lupaamansa tuloveron alennukset elvytykseksi jälkikäteen laman puhjetessa eli jälkikäteen toimet mitkä korkeasuhdanteessa luvattiin veropoliittisiksi nimetään vaan elvytykseksi ja anti mennä samalla linjalla

toinen ongelma on se että paitsi että talouspolitiikka on epäviisasta tässä suhteessa se on myös epäreilua koska tämä politiikka johtaa siihen että samaan aikaan kun hyväosaiset saavat valtionveron alennuksia kunnissa pieniosaiset maksavat lisää veroja kun kuntaverot nousevat

siellä on budjetoitu sen mukaan lisää voimavaroja muun muassa hissirakentamiseen korjausrakentamiseen viihtyisien asuinympäristöjen kehittämiseen ja kaikkeen tähän

meillä on käynnistymässä kahden asunnottomuusohjelman jatko ohjelma jossa painopiste tulee olemaan nimenomaan ennaltaehkäisy ja nuorten asunnottomuus eli juuri näihin edustaja elorannan kysymyksiin tulemme kiinnittämään huomiota

edustaja guzenina kysyi siitä että kun nyt syntyy muun muassa näiden kaavoitussopimusten kautta vahvasti rakentamista tontteja miten se vaikuttaa hintoihin

arvoisa puhemies

tietenkin positiivisesti koska yksi ongelma siinä asumisen kalleudessa pääkaupunkiseudulla on juuri siinä että kysyntä ei vastaa tarjontaa ja silloin on sitä tarjontaa vain lisättävä niin tonttien osalta kuin kotienkin osalta

on inhimillistä pitää huolta vanhuksista ikäihmisistä

yksin asumisesta eloranta kysyi

viime keväänä ministeri pekkarinen muun muassa ja monet muut hallituspuolueiden ihmiset sanoivat että pitäisi saada vihdoin hyväosaisetkin jollain tavalla mukaan lamatalkoisiin edes jollain tavalla saada hyväosaiset mukaan lamatalkoisiin

kun tätä kysyttiin sitten perjantaina että no millä tavalla nämä pekkarisen vaateet nyt sitten näkyvät tässä lisätalousarviossa tai talousarviossa niin vastaus oli kutakuinkin että eivät mitenkään

kun maankäyttö ja rakennuslain kokonaisarvioinnissa todettiin että kun näitä ratkaisujahan voidaan tehdä poikkeamispäätöksellä tai suunnittelutarvealueen kautta tai kaavan kautta niin katsoin sen kirjauksen jo etukäteen kun luin teidän vastalausettanne

yritettiin selitellä että sillä tavalla juu että tehdään vaan inflaatiotarkistuksia veroasteikkoihin mutta ku ka tahansa ymmärtää että tästä ei nyt voi olla kysymys vaan siitä että hyväosaisetkin tulisivat mukaan näihin lamatalkoisiin

siinä sanotaan kokonaisarvioinnista että poikkeamispäätösten myöntämis edellytysten selkeyttäminen ja suunnittelutarvealueiden ratkaisu käyttöalaan liittyvien näkökohtien kuten myöntämisedellytyksien ja tarkoituksenmukaisuuden selvittäminen

nämä ovat meidän huolemme ja olemme koko ajan esittäneet oppositiosta sdpnä oman vaihtoehtomme jossa työllistetään enemmän jossa tehdään erilaisia arvovalintoja ei oteta turhaa velkaa hyväosaisten veronkevennyksiin vaan otetaan velkaa uuteen kasvuun työpaikkoihin kuntien palveluihin ja ihmisistä huolta pitämiseen

samaan aikaan olemme esittäneet lisää työllisyysmäärärahoja ja myös merkittävää talouspoliittista linjausta siihen että luodaan ympäristövetoista talouskasvua eli satsataan nimenomaan viherkaulustyöpaikkoihin paljon enemmän kuin hallitus nyt satsaa

juuri ikääntyneiden asumismuotona tai nuorten asumismuotona ja mielestäni on tarpeen selvittää vielä kevään aikana mitä kaikkia toimia tulevaisuudessa voisimme tehdä aso asumisen kehittämiseksi

minusta on surullista että täälläkin esimerkiksi vihreät käyvät kovasti vaatimassa tätä ja sanomassa että tämä on hyvä linja mutta kun siihen käytännössä olisi mahdollisuus niin näin ei sitten hallitus tosiasiassa toimi

ja loppuun tietenkin arvoisa jaoston puheenjohtaja teille vastaus kysymykseenne jonka esititte molemmille ministereille mikä mahtaisi olla ympäristöministeriön tulevaisuus niin kyllä minusta se minkäkaltaisia ministeriöratkaisuja tehdäänkään sitten siellä säätytalolla keväällä niin kyllä ympäristöministeriön ympäristöasioista vastaavana tulee olla itsenäinen

huomaa että ed

arvoisa rouva puhemies

minä en kannata lisäydinvoiman rakentamista monestakaan syystä mutta ehkä yksi sellainen on se että minun mielestäni ydinvoima on auttamattomasti vanhakantainen ratkaisu

minusta on aika omituista näinä päivänä kun samaan aikaan halutaan laskea ruuan arvonlisäveroa että hyväksymme sen että opiskelijoiden ruuan hinta saa kyllä nousta

arvoisa puhemies

kaiken kaikkiaan sosialidemokraatithan tässä luottamusbudjetissaan ovat koulutuksen osalta tehneet selkeän arvovalinnan ja me olemme esittämässä selkeästi lisää määrärahoja monelle koulutuksen sektorille

jatkuvasti kehittyy uutta osaamista uusia energiateknologioita energiatehokkuutta edistäviä ratkaisuja energian säästöteknologiaa uusiutuvia energiateknologioita tulee millennium palkintoja erilaisille aurinkokennoratkaisuille

minä näen että tämä kehitys on menossa kovaa vauhtia eteenpäin ja väistämättä se on sitä tulevaisuutta se on sitä uutta ja ydinvoima jää tässä vanhanaikaiseksi ratkaisuksi

siksi minusta on hyvin ikävää että suomi tällä tavalla näin massiivisesti ja näin isosti ikään kuin jää kiinni tähän vanhanaikaiseen

kyllä minä näen silloin pelkona sen että tässä tilanteessa tämä iso massiivinen ydinvoimaratkaisu vie sitten tilaa ja tällaista kannustinta meillä suomessa kehittää näitä tulevaisuuden nokioita tässä suhteessa tulevaisuuden ympäristötekniikkaa kaikkea sitä missä me olemme hyviä

omalta osaltani tähän keskusteluun oloksi aluksella on todella asuntotuotannon osalta on arvioitu ensi vuonna päästään

uuteen asuntoon joka vastaa hyvin keskimäärin sitä aloitetta joka on valtakunnassa on jälleen ongelmia tullee

aravarahoitteinen iso välimalli on toistumassajia on arvio sillä valtion tukema asuntotuotanto saattaa jäädä kuuteen uuteen puoleen tuhanteen asuntoon ja vapaarahoitteisten asuntojen osalta hyvin keskeisessä roolissa on korkokanta

mielestäni ympäristövaliokunta kiitos ympäristövaliokunnalle muuten hyvästä perusteellisesta työstä ja hyvästä lausunnosta kuvaa hyvin sitä että ei ole niin paljon kannustimia sitten panostaa näihin uusiutuviin energialähteisiin ja samalla tavalla ei ole pakkoa tai intoa sitten tehdä energiatehokkuutta tai energiansäästöä tukevia ratkaisuja kun tulee näitä isoja ydinvoimaratkaisuja

jos korkokanta nousee niin räväkästi myös sitten on

asuntorakentaminen

kyllä muutoksia on budjettiin tullut myös siinä että vuodet jo varattu kolme miljoonaa euroa ja lämmitysjärjestelmien muutokseen

mielestäni myös tärkeä kysymys tässä yhtälössä on nyt ihan oikeasti se mistä täällä on paljon puhuttu tänään eli se että sähköä nyt tällä tavalla varmasti tulee menemään vientiin

jos muutat öljylämmityksen ja uusitulla

toimiva lämmitysjärjestelmän tai mää pääsi hyppäämään lämpökorian maalämpöä niin siitä on mahdollista saada kahdenkymmenen prosentin avustus ja sen päälle vielä työstä kotitalousvähennys oli erittäin hyviä asioita te siellä olisi myös

sen me tiedämme

kun eduskunta on nimenomaisesti linjannut itse että näin ei pitäisi tapahtua niin mielestäni tämän ei pitäisi olla sivuseikka kun arvioimme sitä mikä on yhteiskunnan kokonaisetu

muistan kyllä muutaman viikon takaa uutisissa tutkijan moitteet siitä että tästä valmisteluprosessista puuttuu täydellisesti tällaiset energiamarkkinatarkastelmat eli ne tarkastelut kuinka paljon tällä ratkaisulla sähköä menee vientiin

asuntoministeriön rahaa tuovaa keskittymässä entistä voimakkaammin pääkaupunkiseudulle opitaan että täälläkin on mutta tapahtunut selkeä

ä edellisellä vaalikaudella kunnallisteknisiä uutuuksia us opetti myös muuna kasvukeskuksiin ja nyt tällä hetkellä suuntaus on se että kaikki rahat keskitetään tänne pääkaupunkiseudulle jo varma etten ollut ministerin ja ministeriön omaa omaa

jos me oikeasti haluamme miettiä yhteiskunnan kokonaisetua niin kyllä tämmöiset asiat pitäisi sitten tietää tätä päivää paremmin ja todellakin miettiä onko se sitten muutenkaan eettisesti oikein että me tuotamme ydinsähköä vientiin ja jätteet jäävät meille